täällä on palautettu talouslaman ajat mieleen ja myöskin nähty tämänhetkinen tilanne hyvin kriittisenä

äsken mainittuun ed

arvoisa puhemies

hakolan puheenvuoroon viitaten lyhennän puheenvuoroni vieläkin entisestään ja kysyn arvoisalta ministeriltä kun tämä näyttää aika silotellulta lukuun ottamatta näitä vankeusrangaistuksiksi muuttamisia se ei kyllä ole silottelua ollenkaan oliko tässä mitään sellaista niin sanotusti arveluttavaa kohtaa näiden valintojen tekemisessä

ei nyt herravarjeletta sentään tässä tarvita mutta sinne päin

ei meillä metropolia ole eikä tule

tässäkin mennään näköjään lyhimmän mahdollisen kaavan mukaan

totean vain että tässä on kysymys jerseyn saaren kanssa tehtävästä verosopimuksesta jossa pyritään tekstin mukaan kaksinkertaisen verotuksen estämiseen tai välttämiseen

kotimaisilla ale myyntikampanjoilla joissa aina pyritään nostamaan omaa poliittista tavoitteen asetantaa

tässä on kuitenkin tarkkarajaisesti sanottu että tehdään noin ja tämä muutetaan näin ja luvut muutetaan noin ja kymmenen onkin kolmekymmentä jnp

ei oulusta tule metropolia eikä pääkaupunkiseudustakaan tule metropolia tekemälläkään

kun jossakin edes jotakin veroliikettä olisi niin hyvä olisi kun kysymys on veroparatiiseista joissa on täydellinen pankkisalaisuus jnp

elikkä toisin sanoen kaikkien aluepoliittisten mallien täytyisi ehdottomasti olla sellaiset jotka hyväksyvät suomen maantieteen luonnonmaantieteen historiallisen aluemaantieteen ja arvoisa puhemies myöskin mihinkä se pitää

arvoisa puhemies

tässä ajattelemme aivan täsmälleen samalla tavalla

kun ed

sari sarkomaa on erinomaisen pätevä hyvä ammattilainen jolla on laaja poliittinen kokemus niin sillä varjolla koko systeemi pitää pilata

se päätti sen juuri silloin kun ydinvoimaratkaisut tehtiin että meillä täytyy siirtyä uusiutuvan energian järjestelmään

se voi toteutua käytännön tasolla vain sillä tavalla että meillä on elävä maaseutu joka pystyy maankäyttöratkaisuna pitämään huolen tästä osasta ja se tarkoittaa sitä että sen yhdyskunnan ja yhdyskuntien täytyy palvella tätä tarkoitusta

ala nissilän suuri projekti jonka hän ajoi läpi

nyt on se aika jolloinka etsitään kovaa vauhtia lisää verotettavaa koska nykyistä menopuolta ei pystytä kattamaan nykyisillä tuloilla

sehän toteutuu yhtenä kokeilualueena jossakin muutama kunta ja siinäkin on se kiusallinen juttu että jos ne muutamat kunnat päättävätkin yhtäkkiä joko fuusioitua tai eriytyä niin siihen se meni läskiksi koko hyvä homma

arvoisa puhemies

täytyy onnitella arvoisaa oikeuskansleria siitä että kyllä oli taitavasti valittu asiasisältö tähän kertomukseen liittyen tähän vaalirahoitusilmoituksien käsittelyproblematiikkaan

lauri oinoselle kommenttina vaan että maailmassa on näissä asioissa erilaisia järjestelyjä kutsun niitä nimenomaan niin

nyt vaan on sattunut käymään sillä tavalla että sen jälkeen kun varallisuusvero sillä tavalla poistettiin kuin ed

elikkä nyt pitäisi ottaa semmoinen aivan rauhallinen tuumaustauko ja hallitusneuvotteluissa keväämmällä sopia siitä että mietitään nämä asiat juuri lähtien oikeasta suomen maantieteestä liikkeelle

myöskin tässä ajassa myöskin historiassa näitä järjestelyjä on hyvin erilaisia

on eri asia onko niillä mitään muuta kun tommonen pirtu oli raisiolaisvirtuaalimerkitystä kuhan

pajatso alkaa olla aika tavalla tyhjä mutta muutama näkökohta kuitenkin sellainen jota mielestäni nyt ei tässä debatissa ole toistaiseksi vielä aivan erityisesti korostettu mutta joka on sopusoinnussa sen kanssa mitä täällä on tuotu luonnonsuojelullisesti esiin

nyt kysymys on vain siitä että tämä yhteiskunta jossa me nyt elämme on aika kehittynyt näissä asioissa mutta silloin siihen mahtuu myöskin sellaisia maailmankatsomuksia ja suhtautumisia joita ed

söderman toivoi tämän käsittelyn pöydälle yli viikonvaihteen ja kun muistamme mitä kaikkea on tapahtunut tällä viikolla huipentuen luottamuslauseäänestykseen

siinä oli eräällä tavalla mielestäni syvä rehellisyys nimittäin rehellisyys siinä mielessä että silloin nämä metso hankkeet ja tämmöiset suojeluhankkeet saivat aivan uutta pontta

sitten te arvoisa oikeuskansleri käsittelette ensin asiaa noinpäin ja sitten te käsittelette sitä asiaa sanoen että kyllä sitä nyt voisi tarkastella noinkinpäin

niitten rahoituksesta ruvettiin olemaan huolissaan sitä ruvettiin junailemaan ja sehän merkitsi että etelä suomeen tultaisiin joka tapauksessa suojelualueita perustamaan

istuntoon

nyt kun otetaan sitten huomioon mitä tässä asiassa on tapahtunut kaiken kaikkiaan sen jälkeen kun te allekirjoititte tämän kertomuksen niin oletteko nyt tullut pohdiskelleeksi sellaista asiaa olisiko ehkä tulevissa kertomuksissa vähän niin kuin mitenkä nyt sanoisin reippaampi ilmaisu niin että viesti menisi sinne asianomaisille virkamiehille todellakin perille että tapahtuisi jotakin konkreettista

pentti oinonenkin täällä omalla tavallaan asian ilmaisi on tietysti ihan eri asia sotkamossa tai vuolijoella perustaa suojelualuetta ja pitää sitä yllä kuin eteläisimmässä suomessa

provosoituna nyt totean että hallituspuolueitten eduskuntaryhmiltä on perustelut kysytty näille mainitsemillenne eri energia ja ympäristöveroille millä perusteella mitäkin pitäisi tehdä

tämän takia kuitenkaan ei mitään muuta sellaista konstia ole joka on käyttökelpoinen koko maassa kuin juuri se menettely mitä tässä noudatetaan eikö niin

elikkä kaikki asiat ovat

maa ja metsätalousvaliokunta antoi valtiovarainvaliokunnalle lausunnon tästä hallituksen esityksestä jonka tausta asiat täällä on sinänsä aivan oikein kuvattu

arvoisa puhemies

keskustelu on päättynyt

nyt kun natura alueet muodostetaan luonnonsuojelualueiksi niin pitää muistaa se että niissä joka ikisessä tapauksessa on ollut jo perusteellinen tutkimus taustalla

arvoisa puhemies

oinonen rakastaa verotuksen alentamista sen poistamista mutta mitenkä tälle rakkaudelle käy kun kaikki verokannat ovat nollassa

arvoisa herra puhemies

et ole herkistelevät eteläpää veistoksen kahdeskymmenes ja asia menee esitti lakialoite lapsen huollosta ja tapaamisetista tulee nyt pykälän muuttamisesta puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan keskustelua keskustelu nyt on se anteeksi hän tekee keskustelua

ihan lyhyesti vain täydennän että siis minun oma henkilökohtainen näkemykseni on että pitäisi kokeilla sitä nollabudjetointia joka tarkoittaisi että se olisi kunkin vaalikauden toinen budjetti koska siihenhän pitäisi kunnolla valmistautua ja sillä tavalla pitäisi ainakin yhden kerran kokeilla sitä mitä se perkaus merkitsee ja siihen voi yhdistää kaiken sen mitä kansanedustaja hannes manninen äsken juuri totesi

se aineisto on vielä käynyt brysselissäkin keikalla ja sitten se on täällä nyt pohja aineistona

ja kun asia on niin niin minä olisin kyllä kritisoinut pääministeriä siitä uskallan sen verran nyt kritisoida arvoisaa pääministeriä joka nyt on absent täältä että olisi pitänyt käyttää tähän päivänpolitiikkaan eu politiikkaan liittyvä puheenvuoro ainakin joiltakin osin

jälleen henkilökohtaisena kannanottona vain tähän yhteen ainoaan olennaisimpaan kohtaan metsävaratiedon käyttöön ja käyttöoikeuksiin ja siihen mikä mielekkyys tällä tietovarannolla oikeastaan on totean rehellisesti että kun tähän lainsäädäntöhommaan ryhdyttiin vähän olin sitä mieltä että tästä ei taida kyllä tulla yhtään mitään

nyt täällä on aikamäärä ollut esillä että on jo aikaa kulunut

asko seljavaara päätyi siihen että kuntien määrää pitää vähentää ja piti jonkunlaisena tavoitelukuna satakuntaa kuntaa

yksi sellainen mainio tilanne on tämä talouskriisi ja siinä se mikä on ollut nyt ihan uutta eussa tämä veroparatiisit kuriin politiikka jonka sarkozy aloitti ja johonka muut yhtyivät ja joka on hirmuisen vaikea pala suomen ministerille uskomattoman vaikea pala

niin on kulunut mutta silloin on myöskin aivan yhtä pitkä aika tullut kokemuksia siitä mitä mahdollinen metsästyskielto on merkinnyt taikka ei ole merkinnyt

valiokunta pitääkin välttämättömänä että metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävien henkilö ja pakettiautojen käyttövoimaverovapaus säilytetään kunnes on muodostunut kattava ja toimiva jakeluverkosto

kunnissahan se on niin kuin tiedämme hyvin että voi tsekata nettobudjetoinnilla sen mitä loppujen lopuksi se toimeliaisuus on ja sitten palata bruttoperiaatteella toimimaan sen jälkeen kun se tsekkaus on tehty niin poliittinen ilmapiirikin siinä pikkuisen selkiytyy

asko seljavaara tähän että nythän kehitys on menossa teidän tavoitteenne ohi aivan hillimättömällä vauhdilla

muutama vuosi sitten saksa tuki rusko ja kivihiilen käyttöä kymmenillä miljardeilla euroilla ja sitten joku eu virkamies nipottaa meille siitä että me käytämme muutaman kymmenen miljoonaa euroa silloin kun metsiä hoidetaan kestävästi ja järkevästi

kun aikoinaan hallintovaliokunnassa näitä aarnion juttuja kuuntelin ajattelin että voi hyvänen aika kun tätä viisautta joka on siellä työtä henkilöstön työtä lajiani poistaa henkilötietolain jnp